kun nyt on taas vahinkoperusteisia lupia muistaakseni yksi sotkamoon saatu ja siellä eivät miehet uskalla mennä metsälle kun koirat häviävät suden suuhun niin mitenkä näette tämän kannanhoitosuunnitelman etenevän

siellä on hyvin pitkälle aikoinaan tehty laiminlyöntejä tutkimuksen ja kehittämisen puolella ja nyt kun tämä rakennemuutos on koetellut niin ollaan sitten peukalot keskellä kämmentä

sama asia

energiayhtiöitten osalta minun käsittääkseni tällä hetkellä liki kaikki osakeyhtiöitä ovatkin ja ei kai siinä ole minun mielestäni mitään estettä sille etteikö osakeyhtiö voi tulouttaa jos se on kunnan

siellähän on vielä osittain sillä tavalla että siellä on yksityisiä yrittäjiä mukana esimerkiksi paperiteollisuuden puolelta on yritys mukana siinä lämmöntuotannossa

tästä on ainakin tuolla harvaan asutulla seudulla hyviä kokemuksia elikkä on pystytty yhdessä tuottamaan lämpöä ja energiaa ja siitä on ollut kunnille tuloa

täällä on paljon väännetty peistä työnantajan sosiaaliturvamaksusta ja meillähän kainuun hallintokokeilussa tämä otettiin heti silloin alusta saakka käyttöön

nyt kun tampereen yliopisto on tehnyt loppuarviointia kaiken kaikkiaan kokeilun onnistumisesta siinä on myös todettu että työnantajan sosiaaliturvamaksun alennuksella ei ole ollut merkittävää vaikutusta työllistymisen kannalta

en usko että tämä kovinkaan suurta merkitystä näyttelee markkinaehtoisesti toimivilla alueilla suurissa keskuksissa missä kuitu on kumminkin huomattavasti nopeampi

järjestämisverkkoa ja rakenteita koulutuksen puolella on syytä tarkastella

tälläkin hetkellä oppisopimuskoulusta sanotaan irti koska yksityisillä yrittäjillä ei ole millään mahdollisuutta työllistää ja tätä kautta oppisopimuskoulutussopimukset ovat ensimmäisinä irtisanottavina

muistutan tässä nyt tästä kahdeksan vuoden kokeilusta kainuussa kun meillä oli maakunnan kokoinen järjestäjä yksi järjestäjä ja sen alla olivat kaikkien kuntien lukiot ja ammatillinen koulutus ja varmaan tänäkin päivänä vielä olisi ellei olisi tullut tätä maakuntakokeilun hajaannusta lopettamista sitten

tämä on ennen kaikkea harvaan asutulla seudulla erittäin tärkeää että päästään suurempiin nopeuksiin

mitä ministeri arvelee tämmöisestä ratkaisusta että olisi maakunnan kokoisia järjestämisvastuulla toimivia järjestämisverkkoyhtymiä tai mitä koulutusyhtymiä nämä sitten olisivat

meillähän on hyvin erilaisia alueita joissa tavallaan äänikynnys on suhteellisen alhainen mutta esimerkiksi entisen oulun läänin alueella missä on tällä hetkellä kaksi maakuntaa oulu on kasvava alue ja sitten taas kainuun maakunta on väkeä menettävä ja kun siellä äänikynnys koko ajan nousee päinvastoin se oulussa putoaa

mutta se mikä minusta on ollut tässä vaalipiiriuudistuksessa semmoista negatiivista on juuri tämä että ei ole aluehallintoa tarkasteltu eikä myöskään sitä toimintaa miten sillä alueella on toimittu

sen takia näen tämän semmoisena asiana että pitäisi katsoa nämä aluehallintouudistukset ja kuntarakenneuudistukset ja sen jälkeen tarkastella tätä vaalipiiriuudistusta

se hyvähän tässä on että on kumminkin saatu äänikynnystä pudotettua mutta sen olisi voinut myös tehdä sillä tavalla että olisi etelä savo pohjois savo ja pohjois karjala yhdistetty niin kuin on esitettykin ja se olisi ollut toiminnallinen yksikkö

sitten on vielä epäilty säteilyvaikutusta

arvoisa rouva puhemies

varsinkin voimalaitostyössä ja suurien induktiokenttien lähellä toimivilla henkilöillä on todettu sillä olevan jonkinlaisia vaikutuksia

meillä on nyt käsittelyssä älykäs ja vastuullinen luonnonvaratalousselonteko ja niin kuin tässä on iltapäivän aikana kuultu niin hyvin paljon on tullut myönteistä palautetta ja on kehuttu että selonteko on onnistunut

minäkin haluan nostaa esille langattomat mikrofonit

näitä puheenvuoroja kun on kuunnellut niin kaivostoiminta on noussut hyvin vahvasti esille vaikka tähän paljon muutakin liittyy

täytyy katsoa tämä kaivostoiminnan ja matkailun virkistyksen metsästyksen kaiken muun tämmöisen metsätalouden ja muun mahdollisuudet ettei lyödä sillä kaivostoiminnalla sitten muuta elinkeinoa niin sanotusti poskelle

meillä on ollut kainuun maakunnan en mä mitään elämässäni ollut tuota semmonen maakuntaohjelmassa semmoinen slogaani kuin kainuu on rikas luonnostaan

se pitää todellakin paikkansa elikkä hyvin monenlaista mineraalia ja muuta löytyy kainuusta metsien lisäksi

meidän nuoret eivät enää ole kovin innostuneita marjojen keruusta ja marjat tahtovat jäädä suurelta osin tuonne metsän hyväksi

elikkä tämänpäiväinen viesti mitä me olemme saaneet nauttia on ristiriidassa kyllä tämän hallintoneuvoston selvityksen kanssa johon minä todellakin luotan tällä hetkellä

jos vielä tähän kaivostoimintaan sen verran palaan että meillä talvivaara on nyt toiminut ja nämä ympäristöarvioinnit tulisi kyllä tehdä sillä tavalla että sitten kun kaivos on toiminnassa niin ei tule jälkikäteen sitten minkään näköisiä negatiivisia ilmiöitä niin kuin nyt on talvivaaran osalta tullut

tilintarkastuslaki edellyttää että noudatamme ammattieettisiä periaatteita

ministerin selvitys omassa puheenvuorossaan toi jonkun verran lisätietoa nyt tämänhetkisestä tilanteesta mutta kyllä olisi voinut olettaa että hallitus olisi toiminut tässä nyt huomattavasti ripeämmin ja olisi tuonut tämän esityksen eduskunnalle että olisimme päässeet siitä keskustelemaan

tietysti sen ympäristön vaikutusten arvioinnin vaiheessa kaikki tämän tyyppiset asiat on nostettava esille ja tuotava tosissaan esille kaikki se mitä sieltä löytyy

kasvu johtui täysin peruskorjauksen poikkeuksellisen suurista menoista

mielestäni hallituksen pitäisi nyt ottaa hyvin jämäkästi otteeseensa tämä asia ja valmistella loppuun saakka

myös mielestäni maksussa tulee ottaa huomioon tiettyjen väestöryhmien taloudelliset mahdollisuudet selviytyä siitä maksusta elikkä täällä hyvin monessa puheenvuorossa on myös tämä tullut

käsittääkseni ministeri pekkarinen on tätä selvittänyt ja kannattaa hyvin ponnekkaasti olla tämän asian edellä etteivät varat mene kanadalaisten ja ruotsalaisten hyväksi

se ainakin tennilän laskelmien mukaan näytti siltä että se on huomattavasti kalliimpi tai hänen pyytämiensä verotoimiston laskelmien mukaan

rautateiden kehittäminen ja vähäpäästöinen liikennemuoto kun on kysymyksessä niin on erittäin tärkeää että meillä on sitten kaikki vermeet kohdallaan ja kunnossa kun tilanteet sitä vaativat

mutta jotta tämä ratkaisu olisi kestävä niin samalla on turvattava yleisradion toiminta ja varmistettava että sillä on terve kehittämisen mahdollisuus toimintansa suhteen

arvoisa puhemies

minä ottaisin tuolta meiltä yhden esimerkin joka ministeri lehtomäellekin on erittäin tuttu elikkä puhun keskitetystä siirtoviemärihankkeesta mikä koskettaa vuolijokiotamäki aluetta

arvoisa puhemies

siinä välillä on monta sataa kesäasuntoa ja ympärivuotista asuntoa ja he odottavat nyt siellä sitä tuleeko tämä siirtoviemäri vai ei

kiitän tilintarkastajien puheenjohtajaa edustaja hemmilää ja varapuheenjohtajaa edustaja tuupaista sekä vastuullisia virkamiehiä hallintojohtajaa sisäistä tarkastajaa ja tilitoimiston päällikköä sekä erityisesti tilintarkastusyhteisö kpmgn leif forsbergia vastuullisesta panoksesta tilintarkastuksissa ja yhdyn puheenjohtajan esittämään arvioon

arvoisa puhemies

lapsilisäleikkausta ei ole helppo puolustella eikä hyväksyä yksittäisenä tapahtumana mutta se on helpompi hyväksyä kun katsoo niitä tulonjaollisia toimenpiteitä joita hallitus on tehnyt parantaakseen pienituloisten perheiden asemaa

eikö tässä ole oikeudenmukaisia suuntaviivoja olemassa

tässä on joitakin asioita jotka tietysti askarruttavat kansalaisia ennen kaikkea nyt tämä kun on jo todettu että hake on tälläkin hetkellä edullista ja jos sitten tulevaisuudessa ruvetaan ihan vahvaa tarvepuutakin hakettamaan jos siitä saadaan parempi hinta haketuksen kautta kuin pelkästään rakennuspuuna tai tarvepuuna niin on pelko että ruvetaan suuria tukkipuitakin pistämään sitten hakkeeksi

nehän ovat nyt merkittävässä määrin lisääntyneet ja ne kilpailevat tavallaan kuorma autojen kanssa samoilla markkinoilla ja on huomattavasti edullisempaa harjoittaa liikennettä

mutta minä haluaisin nostaa esille tässä tämän painotuksen rautatieliikenteen kehittämisen ja nimenomaan sillä edellytyksellä että se tukee kumipyöräliikennettä ja saadaan maanteiltä raskasta liikennettä rautateille ja näin se parantaa liikenneturvallisuutta myös vähentää päästöjä

pitkät henkilöliikenteen runkoliikennevuorot myös tuonne rautateille niin sekin parantaa liikenneturvallisuutta

monta kymmentä vuotta on kumipyörillä ollut tämä painotus niin että jos yksi kausi on rautatieliikenteessä mistä tämä opposition hyökkäys rautatieliikenteen painotusta kohtaan nyt sitten johtuu

arvoisa puhemies

varoitimme hallitusta siitä että tämä on pankkitukea joka olisi pitänyt toteuttaa avoimesti ja olisi pitänyt käyttää selviä pankkitukisääntöjä

arvoisa puhemies

itse olen saanut tällä hetkellä semmoisen yhteyden joka toimii lankaverkkoa myöten mutta avustajallani on mobiiliyhteys ja se ei sitten kaikistellen toimi

jos finnairin johtokin voisi tehdä saman että kehuisi välillä työntekijöitään ja heidän osaamistaan eikä vain olisi potkimassa pellolle niin kuin sasn johtaja on tehnyt niin tämä olisi todella hienoa

kiitoksia puhemiehelle

tuo mitä taloudesta lukujen kautta nousee esille niin tietenkin se nousee väkisellä esille koska on kuitenkin hyvin tiukasta taloudesta kysymys

tämmöiset asiat kuin turpeen käyttö ovat pitkäjänteisiä ja tähän pitäisi paneutua hyvin huolellisesti koska meillä on turpeennostokoneiden tuotantoakin ja tehdään myös ulkomaille vientiin koneita ja tämä keskustelu vaikuttaa heti myös suomessa sitten siihen miten turvetta verotetaan ja se vaikuttaa koneitten tilauksiin elikkä investointeihin

toisaalla julistetaan vapaata kilpailua euroalueelle ja tässä nyt ehdotetaan oikeutta puuttua muun muassa kuntien ja eläkelaitosten talouteen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

nato keskustelua varten ystävänpäiväristuksen neljäsosa kunnostustulehduttaa toisilleen ventory svolin miten on kai

elikkä tähän pitäisi saada tämmöinen pitkä linja mitenkä tässä turpeen kohdalla edetään

keskustelu päättyy tänään sillä että perustusvaliokunta a

kiireen voi nyt unohtaa

kiireessä tehty laki talouden koordinaation tehostamisesta vain pitkittää ongelmaa kun todennäköisesti lain sisältöä ja sitovuutta joudutaan tarkastelemaan vielä jälkikäteen

arvoisa puhemies

se levittää pressun

meidän velvollisuutemme on ensisijaisesti katsoa suomalaisten etua

pelipanoa varten ystävänpäiväristuksen kuudes osia putos vastoin kotouttaminen tupamäki oli kahdeksas toukokuuta kuluvaa vuotta kertoo onko system tumma hyväksyttynä